sovittelutoiminta on niin tärkeää ja arvokasta että sitä ja sen onnistumista on tuettava kaikin tavoin

onnistunut sovittelu vähentää poliisin ja oikeuslaitoksen työtaakkaa ja sitä mukaa myös yhteiskunnan kustannuksia puhumattakaan siitä että taitava sovittelija saa monesti rikokseen tai muuhun oikeudenloukkaukseen syyllistyneen sellaisiin tunnontuskiin että hän ei sovintoratkaisun jälkeen enää tekoaan uusi

minä uskon vilpittömästi että siinä vaiheessa keväällä kun vaalikampanjaa käytiin niin minä uskon vilpittömästi että tuskin yksikään tällä hetkellä salissa olevista henkilöistä tiesi millainen pakolaistulva syksyllä tulee

ainakin minulle se tuli täysin yllätyksenä ja elämässä vain joutuu toteamaan ne realiteetit että jos joku asia tulee yllätyksenä ja ikään kuin aikoo kaatua päälle niin siitä täytyy selviytyä jollakin tavalla

jos pakolaisten määrä olisi ollut ennustettavissa niin varmaan olisi puhuttu toisella tavalla

ja jos pakolaisia olisi tullut se normaali määrä kuten aikaisemmin on tullut niin tässä tuskin olisi mitään ongelmaa mutta tulevaisuuden ennustaminen taitaa olla tavattoman vaikeaa meille perussuomalaisille ja uskon että se on myöskin edustaja essayahille

arvoisa herra puhemies

poliisin hallintorakennetta on uudistettu monta kertaa

joka kerta on siirrytty pienemmistä yksiköistä suurempiin ja joka kerta uudistus on myyty kansalaisille kertomalla uudistuksen lisäävän ja parantavan poliisipalveluja

palvelujen paranemisesta voidaan olla montaa mieltä sillä uudistusten seurauksena ovat poliisin virat vähentyneet eikä palvelukaan parane sillä että nimismiespiirin kansliaa taikka poliisilaitosta aletaan kutsua palvelutoimistoksi

kehyskirjasta käy ilmi että hallitus ei kovin lämpimin ajatuksin huomioi omalla autollaan työmatkaansa tekevää työntekijää koska autoilusta tehdään entistä kalliimpaa ja työmatkaansa joutuu tekemään entistä huonommilla teillä

arvoisa herra puhemies

hätäkeskuksia perustettaessa hanketta mainostettiin yhden luukun periaatteella eli samasta hätäkeskuksesta poliisi ja pelastuslaitos saavat kaikki tarvitsemansa palvelut

monet metsästäjät reserviläisjärjestöt ja urheiluampujat ovat vailla omia suorituspaikkoja harrastuspaikkoja puhutaan hiekkakuopparäiskimisestä ynnä muuta

viimeisimmässä pora iii uudistuksessa piti karsia päälliköiden ja päällystön virkoja ja näin vapauttaa varoja partiointiin ja kuulustelupöy tien taakse

sivukylien soratiet alkavat näin kelirikkoaikaan olla jo sellaisessa kunnossa että varsinkin varttuneimmilta työmatkaajilta putoavat hampaat suusta vaikka autossa olisi parempikin jousitus

entistä enemmän kiinnitetään huomiota vain puhelimeenvastaamisnopeuteen

poliisilaitoksista kantautuneet viestit kertovat että päällystön virat eivät ainakaan vielä ainakaan vielä ole vähentyneet luvatulla tavalla

vastaavasti hätäkeskuksen poliisille tarjoamat palvelut ovat vähentyneet

kysynkin nyt arvoisalta ministeriltä onko mahdollista jos käy niin että puolustusvoimat siirtää joukko osastonsa joltakin paikkakunnalta pois että jäisi tämä toimiva ampumarata että sitä ei raivata ja pureta vaan annettaisiin sillä ikään kuin jatkohoitoa näille harrastajille

siitä huolimatta poliisin virat ovat jämähtäneet hätäkeskuksiin

hätäkeskuksen vähentäessä palvelujaan poliisi on joutunut perustamaan omia tilannekeskuksiaan jotta operatiivinen toiminta olisi turvattu

eräiden oikeusoppineiden mukaan oikeudenvastaisesta teosta tuomioistuimen langettamalla rangaistuksella tavoitellaan vähintään kahdenlaista vaikutusta nimittäin yleis ja erityisestävää vaikutusta

työtä on enemmän kuin tekijöitä erilaisten hakemusten käsittelyajat ovat pitkät ampuma aseen hankkimislupaa saattaa pahimmillaan joutua odottamaan jopa useita kuukausia

erityisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan sitä että rikoksen tehnyt henkilö eristetään yhteiskunnasta laitokseen jota kutsutaan vankilaksi

poliisin lupahallinnon työtaakka kevenisi merkittävästi mikäli jokaiselta muutaman vuoden välein aseenhankkimislupaa hakevalta ei edellytettäisi soveltuvuustestiä

yleisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan sitä että kun rikoksen tehnyt henkilö joutuu vankilaan kärsimään rangaistustaan niin tämä rangaistus ja vankilaan joutuminen toimii ikään kuin pelotteena ja sitä kautta estää taikka ainakin vähentää muiden halua ryhtyä oikeudenloukkauksiin

kun oikeuden istuntopaikkoja vähennetään ruuhkautuvat jäljelle jääneet istuimet ja teon oikeuskäsittely viivästyy ja kun vielä vankiloista tehdään avolaitoksia niin rangaistuksen merkitys hämärtyy

tuolloin henkilö joka haluaisi jostain syystä vaihtaa ampuma aseensa uudempaan ja turvallisempaan voisi vaihtaa aseensa aseliikkeessä ilman monimutkaista ja kallista hankkimislupamenettelyä

arvoisa herra puhemies

vaihtamisen edellytyksenä olisi että henkilö vaihtaa aseensa samassa taikka heikommassa teholuokassa ja samalla toimintatavalla olevaan aseeseen ilman että pitää hankkia erikseen hankkimislupa

mielestäni on aivan aiheellista kysyä minkä takia tarvitaan aseenhankkimislupa kaikkine lupahallinnon kiemuroineen jos henkilö haluaa uudistaa lippaallisella kertatulella toimivan

poliisin on toteutettava myös palveluverkkouudistus jonka seurauksena joudutaan vähentämään palvelutoimistoja ja puolestaan tämän seurauksena kansalaiset joutuvat lupahallinnon kanssa asioidessaan hakemaan ajokorttinsa passinsa ja ampuma aseen hankkimislupansa yhä pitempien etäisyyksien takaa ja nykyisillä polttoaineen hinnoilla siis myös yhä suuremmin kustannuksin

ylivoimaisesti suurin osa aseiden vaihtamisista tehdään aseliikkeiden kautta jolloin aseiden tiedot kirjataan automaattisesti liikkeiden rekistereihin ja uuden aseen vaihtaneen henkilön pitäisi käydä pelkästään asetarkastuksessa poliisilaitoksella jolloin aseen numerointi ja muu yksilöinti kirjattaisiin poliisin luparekisteriin

kun puolustusvoimauudistusta ja varuskuntien lakkauttamisia puolustellaan pienenevillä varusmiesikäluokilla minä ihmettelen miksi vapautuvia koulutusreservejä ei kohdenneta reserviläisten kouluttamiseen lisäämällä kertausharjoituksia

kiitos

jos hallitus todella aikoo puolustaa koko isänmaata ei reservejä pienentämällä enää pärjätä ja ylläpidetä uskottavaa maanpuolustustahtoa ja maanpuolustuskykyä

perhepolitiikalla lapselle luodaan turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan

lapsen etua perheen ja työn yhteensovittamista sekä varhaiskasvatuspalvelujen ja muiden peruspalvelujen yhteistyötä ja saumattomuutta edistetään

viimeisenä mutta ei vähäisimpänä kannan huolta maa ja metsätaloutemme jaksamisesta ja selviämisestä

manta ja muut myrskyt ovat pieniä puhureita kun niitä vertaa siihen trombiin mikä hallituksen kehyksissä uhkaa suomalaisia koivistoja männistöjä kuusistoja ja hongistoja

julkisuudessa olleiden toistaiseksi vahvistamattomien tietojen mukaan hallitus harkitsee nyt säästösyistä pienten lasten kotihoidon tuen ikärajan laskemista nykyisestä kolmesta ikävuodesta kahteen ikävuoteen

hallitus lupaa selonteossaan jatkaa metsiin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista kansallisen metsäohjelman uusilla linjauksilla ja toimenpiteillä

mahdollinen kotihoidon tuen ehtojen muutos olisi ratkaisu joka kyllä vähentäisi valtion menoja mutta siirtäisi laskun kuntien maksettavaksi

kun äidit palaavat töihin heidän sijaisinaan toimineet palaavat työttömiksi ja heidän työttömyyskorvauksensa asumistukensa ja perheensä toimeentuloturva tulee veronmaksajien maksettavaksi

arvoisa herra puhemies

lastenpsykologian professori liisa keltikangas järvinen totesi tänään aamu tvn lähetyksessä että kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana lapsen aivot ohjelmoituvat ja näin ikään kuin valetaan kivijalka lapsen kaikenlaiselle kehitykselle

tutkimuksessaan professori keltikangas järvinen on todennut että lapsen positiivisen kehityksen kannalta olisi parasta jos alle kolmevuotiasta lasta hoidettaisiin kotona

arvoisa herra puhemies

professori keltikangas järvinen on tutkimuksessaan myös havainnut että ison ryhmän vuorovaikutussuhteet ja tilanteet voivat olla stressaavia pienelle lapselle ja riittävän pitkä turvallinen suhde yhteen tai kahteen hoivaavaan aikuiseen on erittäin tärkeä myöhemmän kehityksen kannalta

muutamissa puheenvuoroissa on jo viitattu metsästykseen ja metsästyksen merkitykseen kansallispuistossa ja sydämen kyllyydestä suu puhuu

lapsen aivojen kehitystason vuoksi lapsi ei yksinkertaisesti pysty hallitsemaan kaikkia eteen tulevia asioita ja tämän vaikuttaa kaikkeen

arvoisa herra puhemies

eikö olisi kansantaloudellisestikin järkevää lämmittää suomalaisia koteja kotimaisella uusiutuvalla energialla eikä ulkomailta tuotavalla öljyllä taikka hiilellä

lapsen kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana hänen aivonsa ohjelmoituvat ratkaisevasti ja tapahtuu muun muassa pysyvän stressinsietokyvyn älyllisen kehityksen ja kiintymyssuhteiden kehitys

mutta kun on tuota näitä henkilöitä on nyt sitten on suunniteltu että näitä virkoja lakkautetaan niin siitä huolimatta on perustettu uusia esimerkiksi poliisilakimiehen virkoja

alle vuoden ikäisen lapsen laittaminen päiväkotiin ja erottaminen ensisijaisesta hoitajasta on suuri riski muun muassa juuri stressinsietokyvyn kehitykselle

tämän lakiesityksen mukaan metsästäjällä olisi oikeus vain ajaa eläintä mutta ei ottaa eläintä eräksi

kuinka paljon näitä uusia virkoja on perustettu vanhojen lakkautettavien virkojen raunioille elikkä mikä on erotus lakkautettujen henkilötyövuosien ja uudelleen perustettujen henkilötyövuosien määrässä

ja nimenomaan nämä poliisilakimiesten virat on perustettu käsitykseni mukaan toistaiseksi ne eivät ole henkilön virkaiän myötä loppuvia virkoja jos ymmärrätte mitä tarkoitan ja kun virka on perustettu toistaiseksi niin silloin kun siinä virassa oleva henkilö eläköityy toinen tulee tilalle ja itse asiassa henkilövähennystä ei tapahdu

jos metsästäjät toteuttavat lupauksensa muodostuu näihin kansallispuistoihin villiminkki ja supikoiralaumoja jotka tuhoavat muita suomen luontoon kuuluvia eläimiä ja linnustoa tehokkaasti

päivähoitojärjestelmäämme on ajan saatossa kehitetty niin että lapselle on olemassa kulloisenkin kehitysvaiheen mukainen perheelle paras hoitomalli

metsästyksestä puheen ollen tietämäni mukaan suomi on ainoa eu maa joka järjestelmällisesti kieltää metsästyksen kansallispuistojen alueella taikka ainakin rajoittaa sitä hyvin voimakkaasti

mikäli hallitus aikoo säästää lasten päivähoidosta leikkaamalla kotihoidon tukea on säästötavoite mielestäni ristiriidassa hallitusohjelmassa olevan maininnan päivähoitoa syrjäytymistä ennalta ehkäisevänä palveluna kehitetään kanssa

jos kotihoitoetuutta leikataan vuodella saattaa toteutua professori keltikangas järvisen olettama siitä että tulevien aikuisten stressinsietokyky on merkittävästi alentunut

mikä on syy ja mikä on peruste siihen että muiden eu maiden kansallispuistoissa saa metsästää ja niissä metsästystä pidetään aivan normaalina riistanhoitotoimena mutta meillä suomessa metsästystä rajoitetaan voimakkaasti

mielestäni on lyhytnäköistä säästää lapsen hoidossa hänen kehityksensä tärkeimpinä vuosina ja tulevaisuudessa maksaa mahdollisia väkivallantekojen seuraamuksia

minulle on ollut aivan itsestään selvää että marjastajilla ja sienestäjillä muista suunnistajista puhumattakaan on aivan samanlainen oikeus liikkua alueella kuin minulla metsästäjänä

tuntuukin perin oudolta että me metsästäjät sallimme mielellämme muiden liikkumisen omilla harrastusmaillamme sen sijaan valtio on veronmaksajien varoin perustamassa erityisiä alueita joilla harrastaminen kielletään meiltä metsästäjiltä

muut saavat harrastaa metsästäjien mailla mutta metsästäjät eivät saa harrastaa muille erikseen varatuilla mailla

mutta minä en ymmärrä sitä että tällaisia alueita hankitaan myös metsästäjiltä kerätyin verovaroin ja kaiken kukkuraksi metsästäjien liikkuminen kielletään näillä alueilla

parempiosaisille hankitaan harrastealueita verovaroin ja me metsästäjät joudumme hankkimaan harrastealueemme omilla varoilla eikä meillä ole oikeutta kieltää muiden liikkumista niillä alueilla

minä suhtaudun erittäin kriittisesti kaikkiin uusiin kansallispuistohankkeisiin sillä mielestäni nykyisessä taloudellisessa tilanteessa meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tällaiseen toimintaan

arvoisa rouva puhemies

minä itse en ole koskaan polttanut tupakkaa ja minun kuljettamassani autossa kenenkään ei ole tarvinnut kärsiä taikka nauttia siitä että autossa on ylimääräistä savua

sen takia tämä keskustelu on minulle hieman vieras mutta muutamissa puheenvuoroissa on otettu koppia siitä mitenkä poliisi tulisi tätä valvomaan ja on viitattu siihen että poliisi kyllä puuttuu jos kuljettaja puhuu matkapuhelimeen taikka jättää käyttämättä turvavyötä

tuntuu siltä että kun hallituksen kova kokoomussiipi säästää leikkaa ja nostaa veroja niin samaan aikaan toisaalla valutetaan rahaa kansallispuistoihin

arvoisa herra puhemies